tämä edustaja antero laukkasen puhe oli erinomainen samoin tuo valiokunnan mietintöön liitetty vastalause jossa ovat mukana edustajat antero laukkanen ja laura huhtasaari kiitos siitä

osa ministereistä ajaa hankkeita kuin käärmettä pyssyyn ja osa on taas irtisanoutunut ainakin puheissa näistä hankkeista

arvoisa puhemies

ensinnäkin korostan sitä että automaattista liikennevalvontaa on tarkoitus kehittää joka tapauksessa riippumatta tästä hallintorakenneuudistuksesta eikä tässä ole millään tavoin tarkoitus ikään kuin korvata liikennevalvontaa suorittavien henkilöiden määrää automaattisella liikennevalvonnalla vaan molempia tarvitaan ja henkilöstön määrä tulee säilymään nykyisellä tasolla

lapsiperheitten köyhyyshän on merkittävästi lisääntynyt ja on myöskin suuri riskitekijä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja tälle aika huolestuttavalle syrjäytymiskehitykselle

ymmärrämme säästötarpeet mutta suremme kyllä mittavia kehitysyhteistyön leikkauksia jotka kohdistuvat kaikkein köyhimpiin lähimmäisiimme

arvoisa herra puhemies

kristillisdemokraattien ehdottamaa opintotuen huoltajakorotusta ei sitäkään ole toteutettu vaikka juuri opiskelijat etenkin perheelliset muodostavat merkittävän köyhyysryhmän

mikäli eläkkeensaaja tekee tilapäisesti tai osa aikaisesti työtä tulisi palkkatuloa verottaa nykyistä kevyemmin

haluan korostaa eduskunnalle että nyt käsittelyssä olevalla esityksellä ei siis olla muuttamassa tai helpottamassa maahantulon edellytyksiä

tämähän myös tunnustetaan tässä valiokunnan mietinnössä kun sanotaan että mahdollisista toimintaympäristömuutoksista johtuen tämä sisäisen turvallisuuden tilanne saattaa heiketä nopeasti ja dramaattisesti ja tähänkin on varauduttava

hallituksen vuosikertomusten raportointitavasta on käyty keskustelua ja varmasti tätä keskustelua tullaan tarkastusvaliokunnassa johon itsekin kuulun myös nyt tämän kertomuksen osalta käymään

kaiken kaikkiaanhan poliisihallituksella on viranomaisena se vastuu siitä millä tavalla talousrikostorjunnan tehtävien resurssit poliisiorganisaatiossa jakautuvat mutta itse olen tällä hetkellä tyytyväinen nyt siihen tilanteeseen joka viime vuoden osalta poliisiorganisaatiossa saatiin tässä harmaan talouden torjunnassa

kyllä tuottavuuden lisääminen on toki oikea tavoite mutta käytännössä tämä on vääntynyt tarkoittamaan lähinnä henkilöstöleikkauksia puhutaanpa sitten yliopistoista vankeinhoidosta poliisista tai aluehallinnon palveluverkostosta

monen portaan läpi käynyt esitys tuli opetusministeriöön jossa sitä käsitteli ensin yliarkkitehti ja lopulta sitten viimeiseksi kirkollisista asioista vastaava ministeri

on huomattava myös että esimerkiksi työvoiman saatavuusharkinta säilyy edelleenkin työntekijän oleskeluluvissa yhdistelmälupadirektiivin täytäntöönpanon jälkeen

se mihin itse tässä kiinnitän erityisesti huomiota liittyy tämän lain valmisteluun

kristillisdemokraatit ovat valmiit tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa nyt kipeästi tarvittavien rakenneuudistusten läpi viemiseksi samoin kuin kilpailu hyvin kitaran lisäksi edustaja kilpailukyvyn parantamiseksi

päätös koski peräseinäjoen sankarihautausmaan nimikilpien tekstin taustan syventämistä muutamalla millimetrillä

hallitus jatkaa samaa inhimillisen mutta hallitun maahanmuuttopolitiikan linjaa kuin edellinenkin hallitus jonka aikana maahanmuuton hallittavuutta parannettiin muun muassa poistamalla ulkomaalaislain porsaanreikä jonka vuoksi osa kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneista saattoi vain päättää jäädä suomeen

viime syksynä kun tarkasteltiin edellisen vuoden kertomuksia käytiin sitä keskustelua että näitä kertomuksia tulisi kehittää niin että keskitytään enemmän politiikkavaikutuksiin ei niinkään niihin tehtyihin toimenpiteisiin raportoitaisiin harvemmista asioista paremmin ylipäänsä tehtäisiin siitä kiinnostavampi ja luettavampi ja tuotaisiin myös kustannushyöty analyysi mukaan raportointiin ja käytettäisiin riippumattomia asiantuntijoita tässä raportoinnissa

toivon että tämä keskustelu johtaa siihen että ikääntyvien työntekijöiden syrjintä saadaan kuriin

esimerkiksi työvoimatoimistojen henkilöstöön kohdistuu leikkauspaine ja kuitenkin samaan aikaan työvoimatoimistoilta odotetaan yhä henkilökohtaisempaa ja yksilöllisempää palvelua niin työttömille kuin yrityksille

silloin kun kansalaisaloitetta jonka pohjalta sitten avioliittolakia muutettiin käsiteltiin hyvin laajasti todettiin se että valmistelu oli puutteellista erilaiset vaikutusarviot esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi jäivät tekemättä

vastaavat pöydälleni päätyneet esitykset ovat koskeneet muun muassa kirkon valaistuksen uudistamista ja hautausmaan aidan korjaamista

eläkeikää hipova työntekijä kokee usein olevansa työpaikallaan rasite jota yritetään tilaisuuden tullen työntää pois kun hänen pikemmin tulisi nauttia työyhteisössään kunnioitetun työ ja elämänkokemuksen siirtäjän asemasta

hallitus lupaa nopeuttaa viranomaisprosesseja turvapaikkahakemusten käsittelyssä mutta samaan aikaan vähennetään käsittelyhenkilöstön määrää

vankeinhoidon henkilökuntaa huolestuttaa uhka niukkojen voimavarojen karsimisesta ja vankiloiden lakkauttamisista

pulliaisen puheenvuorossa esitetyn tulkinnan minun puheenvuorostani

en kyseenalaista kulttuurihistoriallisten näkökohtien huomioimista tai vähättele hienotunteisuutta vaativien päätösten merkitystä mutta päätökset on todellakin mahdollista tehdä huomattavasti yksinkertaisemmin ja juuri sillä hallinnon portaalla jolla on myös paras asiantuntemus

vankien määrä on kuitenkin viime vuosina kasvanut ja vangit kärsivät yhä useammin myös vakavista päihde ja mielenterveysongelmista

sen jälkeen sitten kun uusi hallitus alkoi käsitellä näitä liitännäislakeja näitä itseäni häiritsee se on käsitelty hyvin pitkälti ikään kuin vain teknisinä muutoksina ja kuitenkin nämä sisältävät hyvin syviä arvomuutoksia

ikääntyvälle työntekijälle tulee saada myös oikeus joustaviin työaikoihin ja työmääriin

totesin että romania ja bulgaria otettiin mielestäni liian nopeasti eun jäseniksi näin jälkikäteen ajatellen

tärkein kriteeri tässä päätöksessä on se että nämä säästötavoitteet niin henkilöstön kuin tilojen osalta toteutuvat

siis veronkevennykset euromääräisesti hyödyttävät suurituloisimpia ja heidänkin osaltaan niin vähän että uskon kansalaisten mieluummin valitsevan säästeliäämmän velanoton kuin velkarahalla veronkevennykset

alimitoitettu henkilöstö sairastelee ja kärsii työuupumuksesta

arvoisa puhemies

näitä maita olisi pitänyt pitää pidempään hakijamaina

kyllä riittävä henkilöstömäärä edistäisi vankien kuntoutumista uusintarikollisuuden ehkäisyä ja samalla yhteiskunnan turvallisuutta

muista oppositioryhmistä poiketen äänestimme puheenjohtaja sipilää pääministeriksi

suojeltua kirkkoa koskeva päätös on nykyisin alistettava kirkkohallituksen lisäksi opetus ja kulttuuriministeriöön eli käytännössä siis kirkollisista asioista vastaavan ministerin vahvistettaviksi

ymmärsin myös että ministeri thors omassa puheenvuorossaan vahvisti tämän että on helpompaa vaikuttaa hakijamaahan kuin jo eu jäsenenä olevaan maahan sen ihmisoikeuspolitiikassa ja vähemmistöjen kohtelussa

noin nopealla silmäyksellä näyttäisi että jonkin verran on kehitetty tätä raportointitapaa ja menty eteenpäin mutta uudessakin vuosikertomuksessa pääasiassa luetteloidaan hallituksen toimenpiteitä ja käytettyjä resursseja

olen myös pettynyt siihen että kun hallitus ja eduskunta ovat hyvin tietoisia siitä että on myös toinen kansalaisaloite vireillä jossa pyritään säilyttämään avioliitto naisen ja miehen välisenä ja tuo kansalaisaloite on myös tulossa eduskunnan käsittelyyn tänä keväänä niin ei voitu odottaa sinne saakka että oltaisiin koko tämä perusta käsitelty ensin asianmukaisesti ja sitten tarvittaessa menty näihin yksityiskohtiin

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että eurooppa neuvosto piti viime viikonlopun kokouksessaan kiinni ilmastotavoitteista

arvoisa puhemies

mutta silti nyt täytyy tehdä kaikki mahdollinen että näiden kahden maan romaniväestön oloja parannettaisiin

eläkeläisillä on oikeus nauttia ansaitusta vapaudestaan ja lisäksi mahdollisuus rikastuttaa yhteisöämme vapaaehtoistoiminnassa vaikkapa isovanhemman vastuuseen panostaen

kirkkohallituksen päätös merkitsee sitä että kirkkohallitus joko puoltaa tai ei puolla seurakunnan päätöksen hyväksymistä ja vain puoltava päätös alistetaan edelleen ministeriön vahvistettavaksi

riskien tarkastelu on kyllä edellisvuodesta mielestäni parantunut mutta edelleen raportointi on epäyhtenäistä ministeriöiden välillä

jos kokoomus ottaa vakavasti valtion velkaantumisen pysäyttämisen niin kyllä sen vero ohjelma tarkoittaa sitä että samaan aikaan jouduttaisiin rajuihin menoleikkauksiin

sen sijaan nyt on suuri vaara että eu ja muut rikkaat maat siirtävät liian raskaan taakan köyhille maille ja tältä osin poznanin yk kokous oli huolestuttava

tämä on tärkeä ihmisoikeuskysymys näiden henkilöiden kannalta mutta tämä on tärkeä kysymys myös yhteiskuntarauhan kannalta muissa eu maissa myös suomessa

kyllä edellisen laman jälkeen tehtiin raskaita virheitä kun leikkaukset kohdennettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaan ja peruspalveluihin